arvoisa puhemies

zyskowiczin kanssa mutta sitten hän otsikoi että nyt hän puhuu perheitten yhdistämisestä ja puhui siitä aiheesta ilmoittamatta uutta väliotsikkoa puheensa loppuun saakka

ensinnäkin mikä koskee tulevien puolustuspoliittisten selontekojen ja vastaavien hengentuotteitten valmistelua

ja se tarkoittaa sitä että nyt pitää vaan kaverit löytää muualta yhteistyökumppanit muualta ja kyllä niitä maapallolta löytyy

elikkä siis toisin sanoen mitenkä minä nyt sanoisin uskoa siihen että tämä uusiminen kyllä varmasti noin sutjakkaastittämää

jos ajatellaan niitä poliittisen elämän muutoksia joita yhteiskunnassamme ja yleismaailmallisesti on tapahtumassa niin pitäisin erittäin arvokkaana sitä että parlamentaariselta pohjalta nämä valmistelut tehtäisiin

sen jälkeen hän päätyi johtopäätökseen joka oli ministerille osoitettu kysymys kuitenkin retorisesti ulvahtaen onko parempi että on paljon vai otetaanko vähän

arvoisa puhemies

kun tässä minä ymmärsin että me olimme jo täällä salissa pääsemässä yhteisymmärrykseen siitä että meillä pitää olla selkeät perusteet ja periaatteet millä perheitten yhdistäminen tehdään eikö niin

kun ed

muistan kun ylijohtaja cavenia piti muutaman kerran tavata niin aina kun minä soitin sihteeri sanoi että hän on saimaan kanava neuvotteluissa

se torpedoisi paljon sellaista populistista keskustelua joka saattaa realisoitua hyvin kalliina ratkaisuina

niin miksi te ette päätynyt tähän johtopäätökseen vaan te teitte siitä puhdasta määrään perustuvaa tarkoituksenmukaisuuskäyttäytymistä

sillä tavalla voi sitoutua myöskin siihenkin todellisuuteen että ikäluokat pienentyvät ja varusmiesikäluokkien kunnot heikkenevät sen verran kuitenkin että joudutaan miettimään asioita uudella tavalla ja myöskin laskentatoin ta harrastamaan valikoivan asevelvollisuuden suuntaan

arvoisa puhemies

ja koska sitä varten nyt ollaan tekemässä oikein erityistä kalustoa niin siinä katsannossa tämä on myöskin ekologisesti varsin kannatettava hanke että onneksi olkoon ministerille vaan

kankaanniemi nyt aivan oikein että silloin sitä pääomasijoitusta käytettiin

oliko se silloin kansallispankin nimellä vai millä nimellä se pankki oli vai oliko se merita pankki silloin joku se kuitenkin nyt oli näitä talletuspankkeja ja se otti vastaan tämän pääomasijoituksen

minä ymmärsin nyt ed

nepposen täällä käyttämän puheenvuoron sillä tavalla että kun näitä tiloja minusta pitäisi pitää kunnossa ja niitä pitäisi hyödyntää jos niitä ylipäätään hyödyntää voidaan mutta ei missään nimessä niin että ne pidetään tyhjinä ja kylminä tiloina joka merkitsee että ne tuhoutuvat niin hän totesi puheenvuorossaan että niitä voitaisiin muun muassa kunnallisen hallinnon puolesta käyttää hyväksi ja myöskin paikallisen elinkeinoelämän puolesta käyttää hyväksi

sitten kai päädyttiin tuottojuttuun ja sittenhän kävi että ensimmäisenä heti kun rahaa pankin kassaan tuli niin se lunasti itsensä pois koska katsoi että sen rasi

arvoisa puhemies ex puolustusministeri eikö tässä nyt sitten pitäisi menetellä sillä tavalla kuin ed

no tässä tilanteessa minä ymmärrän oikein hyvin että nyt on menetelty sillä tavalla että siltä varalta että tarvittaisiin tämmöinen takaventtiili on olemassa

nepponen vihjasi

mutta se mikä tässä on semmoista vähän hulvatonta on niin kuin tässä edellisessä puheenvuorossa on käynyt ilmi että talous ja rahaliiton jäseniä on valtioina pidetty niin varmoina että sinne voi vipata ihan mitenkä vaan rahaa siis sillä tavalla niin kuin kreikkaankin

elikkä niitten tilojen ollessa puolustusvoimien hallinnassa ne muutostyöt tehdään silloin jolloinka tämä museovirasto peikko ei pääsisi asioita sotkemaan

näistä kahdesta edellisestä poiketen tämä liechtensteinin sopimusasia ja tietojenvaihtosopimus erityisesti on siinä suhteessa mielenkiintoinen että se on siitä maasta peräisin oleva tiedosto joka on muodostamassa nyt aika tärkeän valtio opillisenkin asian elikkä sen voidaanko varastettua ja varastettua kaupattua omaisuutta käyttää tämmöisten asioitten selvittelyyn kun se mikä on vain väärästä tuli viisi ja varastettu on toisenkertaisesti varastettu

siellä korvessa on varuskuntatiloja sun muuta esimerkiksi lentokoneesta kun katsoo vanhaa oulun lääniä niin niitä tiloja on siellä sun täällä ja valot pidetään vielä päällä että rosvot hoksaavat jos ne menevät niitä tiloja häiritsemään ne ovat tyhjiä tiloja kaiketikin

ei hymyilytä lainkaan

senkin takia kannattaisi miettiä tämä kokonaisvaltaisesti ja sopia siitä ensi kevään hallitusneuvotteluissa että tämä hoidetaan koska tässähän on loputon rahanreikä kysymyksessä

arvoisa puhemies

elikkä kysymyshän on sellaisesta materiasta ja rahamäärästä joka on jo kertaalleen vilpillisellä konstilla hankittu elikkä se on hyvin monesta eri lähteestä peräisin ja se tulee olemaan tosiasiallisesti varastettua omaisuutta

ei muuta kuin että hyvä että myöskin opposition puolella on ymmärretty se hyvä tahto mikä tällä hallituksen esityksellä on

kolmas asia arvoisa puhemies on se minkälaisia konflikteja maapallolla tällä hetkellä on

tämä oli vaan vinkki siihen että kannattaa torstai iltana kuunnella keskustelu päättyy tänään hyväksyi sopimuksen takia eduskunta hyväksyisi vesikäsittelyselta on lakiehdotuksen vai luustoni käsittelu päättynyt jo loppuun käsi tönäisi

lauri oinoselle

mutta ennen sitä totean vaan ystävälleni ed

arvoisa puhemies

toisin sanoen kysymys onkin siitä että kysymys on aivan konkreettisesti jonkin puolesta jotakin vastaan ja siinä sitten joitakin kansanryhmiä vähemmistöjä kohtaan erityisesti ollaan varsin tylyjä

jos kantoja verrataan kivihiilen käyttöön ainakin ne juuristot ja kannot kannattaa käyttää koska siinä se kokonaishyöty on ihan selvä

jos muistan oikein talousrikostapauksissa oliko se vuosi vai pari vuotta sitten syyttäjän virkoja taikka tehtävän hoitoja yritettiin lisätä

mutta ed

lauri oinonen teillä on kuulkaa elämänne suuri tehtävä nyt se on oinosten kaikkien maailman oinosten puolesta

silloin kun nykyinen puhemies oli valtiovarainministerinä tästäkin keskusteltiin moneen eri otteeseen mutta silloin katsottiin että ei nyt sitten kai siihen ole aiheellista mennä

tämän takia minusta pitäisi koko tämä kriisinhallintakonsepti miettiä aivan uudella tavalla se kompetenssi mikä vaaditaan se ekologinen tieto mikä vaaditaan ja rakentaa siitä kokonaisratkaisu ja sillä tavalla käyttää sitä osaamispääomaa hyväksi mikä suomessa on

pistäkää ed

olisin kysynyt sitä että tapahtuiko näin sitten ja jos tapahtui niin minkälainen tilanne siellä tällä hetkellä on

minä sanoin että minulla ei ole aikaa kuin sekunti tässä ja joudun juuri lähtemään liikenteeseen niin että olkoon se hoidettakoon asia lakivaliokunnassa ja niin se on tapahtunut

se syy millä tätä pitää perustella on nimenomaan huoltovarmuusperuste koska me tarvitsemme suomen lipun alle semmoisen minimitonniston

katsotaan nyt imeekö edes tämä sitä lukumäärää ylöspäin

aivan lyhyesti tähän kommenttina se että me olemme menossa nyt parhaillaan sellaiseen elvytys elvytys elvytysaikakauteen ja kaikki talousoppineet näyttävät hokevan tätä täsmälleen samaa

niitä julkisen vallan hallinnassa olevia keinoja joilla on yhteiskuntapoliittinen tilaus on aika vähän loppujen lopuksi infra on rakennettu suomessa suurin piirtein mutta yhtä infraa ei ja se on vuokra asunnot elikkä tätä vuokra asuntotuotantoa tulee olemaan

arvoisa puhemies

lauri oinonen tietää varsin hyvin kuinka valtavan hankalaa on suurpetojen siirtäminen erikoisesti tuommoiselle pienelle pläntille

mutta ed

lauri oinonen tietää myöskin sen kokemuksestaan että juuri hän ajatusten tonava on erittäin hyvä atrappi kaikille suurpedoille

lauri oinoselle jota suuresti kunnioitan että hänelle annetaan erikoislupa asuttaa vaikka gaddafilta vapautuvaan telttaan sinne keskelle kansallispuistoa imeä ne pedot sinne ja ne pysyvät siellä koska ed

se on hallintarekisterin takana luuraavat kaikenlaiset kotimaiset raharikkaat jotka eivät maksa veroja tälle yhteiskunnalle anonyymisuojaa nauttivat

vuosi on vaihtunut ja on syytä palauttaa mieleen mitä tässä näytelmässä on aikaisemmin tapahtunut

jos jotakin kun olette sitä mieltä kuin nyt olette näköjään tässä asiassa niin kannattakaa sitä että hallintarekisterin takana luuraaville ihmisille luodaan viranomaisjulkisuus niin että verottaja pääsee heihin käsiksi

tässä todellakin miljoonat ja kymmenet miljoonat ja sadat miljoonat eurot viuhahtelevat

eduskunnan korkea arvoinen hallinnollinen ja lainsäädännöllinen johto on päättänyt tehdä todella mahtavan näytelmän

mutta arvoisat ministerit onko nyt selvillä tänä aikana mihinkä nämä rahat todella sijoittuvat tämän alkavan vuoden aikana monta sataa miljoonaa euroa

siellä nyt edustajilla on mahdollisuus noutaa nämä hallituksen esitykset ja design ja layout ovat sellaisia että ne ovat tämän hallituksen esityksen kohdalla todella näyttävä kokoelma

missä käytännön tasolla nämä sadat miljoonat eurot ensi vuonna ovat koska sehän on ihan ratkaisevaa

ei vain ole kysymys san marinon kanssa tehdystä tietojenvaihtosopimuksesta vaan siinä on koko seinän leveydeltä näitä lilliputti pikkuvaltioita joittenka kanssa uljas suomi tekee tietojenvaihtosopimuksen jotta laillistetaan ne veroparatiiseina

nythän ollaan menossa siihen suuntaan yleisesti täällä suomessakin että verot siirretään valtion maksettavaksi aina asteittain

lisäksi tehdään näennäinen tietojenvaihtosopimus joka tietojenvaihtosopimus on äärimmäisen mielenkiintoinen sen takia että se on siis nimenomaan rahanpesu ja asiapaperinpesusopimus

mutta tämän täällä hyvin yleisesti tunnetun herjan jälkeen semmoinen kysymys että kun sinänsä tämä ei niin mahdottomalta vaikuta niin onko ed

kalliksella käsitystä siitä miksi tässä innovaatiokeskittymässä valtiovarainministeriössä sen vero osastolla tämä ei ole tullut agendalle kun siellä on etsitty nyt vastaavia konsteja niin kuin olemme nähneet täällä hallituksen esitysten galleriasta

mutta kun sitten jotakin pitäisi tutkia niin sitten noudatetaankin sveitsin kanssa tehtyä sopimusta jossa edellytetäänkin että tällaisessa hommassa on rikosepäily ja näin ollaankin aivan toisenlaisessa maailmassa

meillähän on jo käytössä tämä maksusitoumusjärjestelmä joka on eräänlainen palveluseteli elikkä siis siinä suhteessa niillä joilla on varallisuutta käyttövarallisuutta ja pääomaa kalliitkaan yksityisen lohkon tarjoamat hoidot eivät ole mahdollisuuksien ulkopuolella

on käsittämätöntä että suomi on langennut tällaiseen loveen

elikkä toisin sanoen intressiryhmä ovat juuri ne sanotaanko yhteiskunnan vähäosaiset ja erikoisen ongelmalliset ovat ne joilla on mielenterveysongelmia dementiaa jnp

minä ajattelin sillä tavalla että tähän täytyy löytää jonkinlainen objektiivinen mittari odotukseen mitä tapahtuu

kun menin kotiin ouluun ja aukaisin kauppalehden niin se oli heti siinä oikein näyttävä puffi siitä millä tavalla yksityiselle sektorille nyt aukesivat aivan uudet mahdollisuudet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täsmälleen sama mielipide kuin ed

vielä toteaisin että jos siihen vaiheeseen päästäisiin että meillä olisi käytettävissä valtakunnallinen kaava jossa nimenomaan olisi koordinoidusti ja myöskin siirtoverkkoihin nähden huom

siinä oli yksi pieni pikantti yksityiskohta joka ei sattunut kohdalleen

sitten kun minä aukaisin classic kanavan kaupallisen radion kanavan sieltä tuli ensimmäisenä eiran sairaalan mainos jossa ilmoitettiin että tule eiran sairaalaan kulkematta lähtöruudun kautta ja kaikki on onnea ja ihanaa ja kerrankin saat kunnon hoitoa ja palvelusetelillä tietysti tulet sinne

minun sieluni on jo näissä asioissa pelastunut ja pastorina te tiedätte ja kauaskatseisena henkilönä että ed

siirtoverkkoihin nähden koordinoidusti ne tuuliset alueet merkitty ja niillä sitten kevennetyn menetelmän mukaan saisi ne rakentamis ja käyttöluvat niin asiat olisi

minä kyllä kuuntelen mielelläni teidän puheitanne

kyllä hallitus tekee tässäkin ideologisen ratkaisun hyvin oikeistolaisen ratkaisun ja tulevat sukupolvet sitten haukkovat henkeänsä tämän kanssa

kiinnitän huomiota oikeastaan yhteen asiaan ja sen seurausvaikutuksiin

asia on loppuun

arvoisa puhemies

kyllä ollaan hallituspuolueen kansanedustaja mutta kyllä tällaisessa asiassa pitää olla valveilla ja arvostella hallituksen

kiinnitän huomiota siihen että hänen äskeisessä puheenvuorossaan ei viitattu lainkaan keskuspankkipolitiikkaan tässä tapauksessa erikoisesti ekpn ja fedin politiikkaan jossa hyväksytään täysin kuralla olevien valtioitten velkakirjoja ja annetaan pankeille lainaa käytännöllisesti katsoen ilman korkoa elikkä toisin sanoen luodaan setelirahoitusta

arvoisa puhemies

ihan muutama näkökohta tähän asiaan kun olen ensinnäkin käytännön tasolla seurannut mitä tämä kaupan kehitys oikeastaan yhteiskunnallisesti merkitsee

nythän on sillä tavalla olen moneen kertaan sitä yrittänyt lukea että se on vähän persoonallisesti kirjoitettu koska pitäisi rinnan aina tämmöisessä tapauksessa olla poronhoitolaki ja siellä oleva talvilaidunten kantokyvyn mukainen suurimman sallitun poromäärän määritysjuttu

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

minä ihmettelen hirmuisesti sitä minkä ihmeen takia tässä erikoiskauppojen kohdalla ei ole alan yrittäjiä kuunneltu

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

siis siihen täytyy sisältyä jokin ihmeellinen pyrkimys siihen että tässä valtakunnassa jokin autuas tila syntyy siitä että meillä on kaksi kauppaketjua jotka sitten kattavat myöskin erikoiskaupan ja kaiken mahdollisen kaupanteon mitä täällä maassa voi olla

nyt olisi ollut tietysti nyt vasta hoksasin sen itsekin tässä vaiheessa ihan paikallaan että se toinen laki taikka kolmas laki ihan riippuu siitä miten haluaa näitä tarkastella olisi tullut samaan aikaan tarkasteltavaksi

ikäpuhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

tämä setelirahoitusulottuvuus minusta on tärkeä asia

eihän se voi johtaa mihinkään muuhun kuin erittäin suuriin yksiköihin ja erittäin suuriin kustannuksiin ja koko ajan vähenee kansalaisten ostovoima

arvoisa puhemies

vuoden päivät olen onnistunut estämään hallituksen piirissä sen että tätä hallituksen esitystä ei ole eduskunnalle annettu

eihän tämä nykyinen taloudellinen taantuma ole suhdannetaantuma vaan tämä on rakenteellinen muutos

mustajärvi totesi että sillä on luonnonmatkailullista merkitystä imagolle ihan täsmälleen juuri näin on mutta ei se paljon kyllä imagoa ole jos jossakin levin lähellä jnp

nyt se vastustus ei enää onnistunut ja niin nyt ollaan tässä tilanteessa

tämän sanoisinko hannaamisen tuloksena toki pieniä muutoksia tähän hallituksen esitykseen on tehty yhteenvetoa on yksilöity ja laajennettu jotta olisi niin kuin näyttävyyttä ja edustavuutta tällä hallituksen esityksellä

kun tämä sovelletaan ihmiseen joka on aivan yksi yhteen sitten niin ongelmat ovat aika suuria ja pitää olla varovainen

on aivan turha selitellä mitään siitä ettei tällä keskittymisellä ole niin kuin täällä nyt sanotaan ilmastopoliittisesti mitä suurimmat ilmastopoliittiset merkitykset mikä tarkoittaa sitä että fossiilisia energianlähteitä polttoaineina poltetaan entistä enemmän

kyllä se ei nyt kovin hääppöiseltä vaikuta ja inspiroi ja imponoi kesäolosuhteissa katsomaan niitä laitumia